tässä puolustuksemme suorituskyvyn romuttamisessa kokoomuksen toiminta entisenä vankkana maanpuolustuksen puolestapuhujana näyttää ensiksi omituiselta

tarve sopimuksen neuvottelemiseen on kuitenkin suurin juuri puolustussektorilla ja siksi suppeamman sopimuksen neuvottelemista voidaan pitää perusteltuna

jää nähtäväksi johtaako kehitys huonoimpaan mahdolliseen skenaarioon johon esimerkiksi edustaja haavisto on viitannut

sopimus on nähtävä osana viranomaistoimia joilla mahdollistetaan suomalaisyritysten mahdollisimman tasavertainen kilpailuasema kansainvälisillä markkinoilla

kokoomus ajoi hallitusneuvotteluissa nato jäsenyyttä edistävää kantaa mutta joutui perääntymään vasemmistopuolueiden vastarinnan edessä

siihen että kabulin viimeiset länsimieliset afgaanit lennätetään helikoptereilla turvaan pääkaupunkia lähestyviltä taliban taistelijoilta

suomalaisyritysten osallistuminen turvaluokiteltuihin hankkeisiin edellyttää että ne on asianmukaisesti turvallisuustarkistettu ja tarvittaessa annetaan todistus ulkomaiselle hankkeen tilaajalle siitä että yritys kykenee ja osaa käsitellä turvallisuusluokiteltua tietoa asianmukaisesti

hallitusvastuuseen päästyänne te ette enää hellittäneet suomen maanpuolustusta muokataan nyt hirmuisten säästöjen varjolla nato yhteensopivaksi

hieman sen jälkeen kun afganistaniin oltiin menty euroopan unionille päätettiin luoda taisteluosastot joiden tarkoituksena oli parantaa unionin valmiutta nopeaan kriisinhallintaan

on pakko todeta että nyt lähetekeskustelussa oleva hallituksen esitys asekauppasopimuksen hyväksymisestä on realistisempi hanke kuin tämän vaalikauden alussa läpi runnottu ottawan sopimus joka kielsi suomelta edullisen ja tehokkaan puolustusaseen eli jalkaväkimiinat

näiden vastavuoroisten todistusten hyväksyminen edellyttää yleensä että maiden välillä on turvallisuusluokitellun tiedon suojaamisesta sopimus jonka nojalla viranomaiset vaihtavat tietoa toimijoiden luotettavuudesta sekä henkilöturvallisuuden että yritysturvallisuuden osalta

kymmenen vuoden aikana niiden käyttöä on harkittu kolme kertaa viimeksi vuosi sitten keski afrikan tasavallan konfliktin yhteydessä mutta kertaakaan niitä ei ole käytetty

arvoisa puhemies

ymmärrän että hallitus priorisoi säästöjä omalla tavallaan mutta sitä en ymmärrä että suomalaisten turvallisuudesta niin sisäisestä kuin ulkoisesta tingitään nyt kautta linjan

monet eu maat ovatkin turhautuneet tilanteeseen mutta ei mallioppilas suomi

kyseessä on asejärjestelmä jota ei voi korvata

jalkaväkimiinojen suorituskykyä sen sijaan voidaan yrittää korvata täysin se ei tule kuitenkaan onnistumaan

ensi vuoden alusta asetamme helikopterijoukon korkeaan valmiuteen osana isomman maaryppään muodostamaa eun taisteluosaston valmiusvuoroa

arvoisa puhemies

se olikin suuren luokan strateginen virhe joka jää historiaan kataisen hallituksen aikaansaannoksena joka osaltaan budjettileikkausten ohella tulee vaarantamaan itsenäisen ja uskottavan koko maan puolustuksemme

lisäksi suomi harkitsee johtovaltiovastuun ottamista vuosikymmenen loppupuolella

erityisen helppoa kokoomuksen johtamalle hallitukselle on ollut säästää puolustusmenoista

sitä perussuomalaiset eivät kannata

kenraalit ovat olleet mallioppilaita edellisissä säästötoimenpiteissä

niinpä tämä hallitus sälytti puolustushallinnon harteille samaan aikaan toteutettavan uudistuksen kanssa kaikista hallinnonaloista suhteellisesti suurimman säästötaakan

muutenkin pelisääntöjen on oltava asevientipolitiikassa samat kaikille

lisälaihdutus suunnataan jo entisestään laihaan kohteeseen

puolustusvaliokunta ehdottaa että eduskunta hyväksyy hallituksen esityksessä tarkoitetun yleissopimuksen ja että lakiesityksen voimaantuloa koskevaa toista pykälää muutetaan siten että asetuksenantovaltuus osoitetaan valtioneuvostolle

katsotaan vaikka saksaa ruotsia tai eu maita kokonaisuudessaan kuten edustaja heinonen oikein totesi ja mainitsi myös kaksoisstandardit alalla vallitsevan kaksinaismoraalin

on myös hyvä ymmärtää että koko taisteluosastokonsepti on alkuaan luotu ammattiarmeijoiden kriisinhallintatehtävistä lepovuorossa olevia joukkoja varten ei suomen kaltaiselle yleiseen asevelvollisuuteen perustuvalle järjestelmälle

ensin on rajat turvattava sitten leipä levennettävä

suomelle osallistuminen on suhteessa kalliimpaa koska taisteluosastojoukkomme perustetaan merkittävissä osin reserviläisistä

maailman parantamisen ohella on syytä katsoa suomen ja sen puolustusteollisuuden etua esimerkiksi juuri sakon tapausta kun tällaisia asioita täällä salissa käsittelemme

näin priorisoi tasavallan kolmas presidentti svinhufvud jonka kotimuseota kotkaniemeä museovirasto on muuten parhaillaan lakkauttamassa

jos puhemies sallii lopuksi pahoittelen puolustusvaliokunnan puolesta sitä että moni valiokuntamme jäsenistä ei voi tänään täysipainoisesti osallistua tähän tärkeään keskusteluun ruotsin puolustusvaliokunnan samaan aikaan osuneen vierailun johdosta

edustaja heinonen pitikin aivan erinomaisen puheenvuoron joka toivottavasti antoi ulkoministeri tuomiojalle ajattelemisen aihetta

kokoomus on ollut aloitteellinen ja johtava voima puolustuskyvyn alasajossa

se olisi mielestäni kohtuullista kun ajatellaan tunnelmia kauhavan kontiolahden keuruun ja muiden lakkautettavien tai yhdistettävien varuskuntien kohdalla

joidenkin mielestä se on yllättävää toimintaa entiseltä maanpuolustusmyönteiseltä puolueelta mutta kataisen ja stubbin nykykokoomus ei olekaan se sama kansallinen kokoomus kuin svinhufvudin aikoina

turvallisuudesta tinkiminen on tietoista riskin ottamista

varuskuntien lakkautukset sotilaiden ja siviilien irtisanomiset kertausharjoitusten minimoiminen ja varusmiesten maastovuorokausien ilmavoimien lentotuntien sekä merivoimien alusharjoitusten leikkaaminen kiistatta heikentävät suomen puolustusvalmiutta pitkälle tulevaisuuteen

ei ole

perussuomalaisten mielestä hallituksen toiminta puolustusvoimien yhdistetyssä säästö ja uudistusrysäyksessä ei ole ollut vastuullista politiikkaa

vastoin hallituksen omaa ohjelmaa eduskunnan tahtoa ja vakiintunutta suomalaista käytäntöä uudistusta ei valmisteltu parlamentaariselta pohjalta eikä sitä käsitellä osana eduskunnalle annettavaa laaja alaiseen turvallisuuskäsitteeseen perustuvaa turvallisuus ja puolustuspoliittista selontekoa

kiitoksia herra puhemies ja kiitoksia edustajille puheenvuoroista paljon kysymyksiä joihin en varmaankaan kattavasti pysty tässä yhteydessä annetussa ajassa vastaamaan

kansanedustaja kanervan kontaktiryhmä oli parlamentarismin rimanalitus

ryhmässä olleille edustajille ei kerrottu olennaisia tietoja puolustusvoimien muutoksesta

olen aivan samaa mieltä siitä että tämä lakiesitys ansaitsee huolellisen käsittelyn eduskunnassa niin ulkoasiainvaliokunnassa kuin puolustusvaliokunnassakin

tämäkö on teidänkin hyvät sosialidemokraatit käsityksenne parlamentarismista

puolustusvoimauudistuksen julkilausutut lähtökohdat puolustusvoimien nykyisten tehtävien jatkuminen yleisen asevelvollisuuden toimivuuden varmistaminen sekä puolustusperiaatteen kehittäminen alueellisen puolustuksen pohjalta ovat kaikki kannatettavia linjauksia ja niistä vallitseekin pitkälti yksimielisyys kaikkien puolueiden kesken

eikö vapaaehtoisuus riitä jos jotenkin yrittäisin kiteyttää tätä huolta jota kantavat ainakin edustajat kaikkonen kari kääriäinen paatero kärnä pelkonen

tilanteessa jossa apua päätetään antaa kaikki eri joukkoihin ja kykyihin sijoitettu henkilöstö ei välttämättä pysty lähtemään tehtävään ei virka tai työsuhteinen henkilöstö eivätkä reservistä palkattavat asevelvolliset

puolustusvoimain komentaja totesi uudistuksesta tuoreeltaan että uudistus merkitsee suomen puolustuskyvyn merkittävää laskua

sotilaat eivät politikoi mutta on kenraali puheloisen ulostulo tulkittavissa kritiikiksi

nopeuden ja tehokkuuden varmistamiseksi joukko pitää täydentää määrävahvuiseksi oikean osaamisen omaavalla ensisijassa vapaaehtoisella virka tai työsuhteisella henkilöstöllä

alueellisen puolustuksen toteuttamistapaa tarkennetaan

koko valtakuntaa puolustetaan mutta puolustuksen painopiste muodostuu rajoitetummalle alueelle

ja edustaja paaterolle toteaisin että kieltäytyminen ei välttämättä johda irtisanomiseen pitäisin varoitusta todennäköisempänä

ministeri on ohjauskirjeessään avomielinen

ellei tehtäviin ole riittävästi vapaaehtoisia työnjohto oikeutta käytettäessä harkittaisiin olisiko henkilö tarpeen vapauttaa tehtävästä sairauden vamman lähiomaisen kuoleman raskauden tai muun vakavan perhesyyn johdosta

kertokaa meille mitkä ovat ne alueet joita hallitus ei halua puolustaa

perussuomalaisten mielestä hallitus on säästö ja uudistustoimillaan rapauttamassa yleiseen asevelvollisuuteen pohjautuvaa puolustuskykyä ja kyseenalaistamassa alueellisen puolustuksen periaatetta noudattavan puolustusratkaisumme

terrorismirikokseen kouluttautumista tapahtuu syyrian sisällissota tarjoaa yhden esimerkin ja on hyvä että hallitus lakiesityksellään yrittää tarttua tähän ongelmaan ja säätää sen rangaistavaksi

virkavelvollisuuden tarve perustuu myös siihen että lähes kaikissa kansainväliseen toimintaan ilmoitetuissa joukoissa ja kyvyissä on sellaisia avaintehtäviä joiden täyttämättä jääminen voisi johtaa siihen ettei joukko kykene toteuttamaan tehtäväänsä tai toteuttaminen rajoittuu merkittävästi

arvoisa puhemies

puolustusvoimien henkilökuntaa irtisanotaan käsittämätön määrä

mutta miten näyttö todennetaan

hallituksen viime syksynä läpi runnoma jalkaväkimiinakieltopäätös oli taloudellista ja sotilaallista järjen köyhyyttä mutta se on vain osa alueelliselle puolustukselle koituvan ongelman koko kuvaa

puuttuu vain että liitymme kuorma ammukset kieltävään oslon rypäleasesopimukseen

nimittäin ennakkotietojen mukaan vaarana on että leikkuri kohdistuu ennen muuta aliupseereihin joita nimenomaan tarvitaan enemmän nyt ja tulevaisuudessa

vähintäänkin toivoa sopii että nyt lähetekeskustelussa olevalla lailla kun se saatetaan voimaan on ennalta ehkäisevä vaikutus

toinen osa ongelmaa on puolustusvoimauudistuksen esivaiheiden yhteydessä lanseerattu epämääräinen käsite niin sanottu massavanheneminen jonka perusteella puolustusvoimat on tuhonnut ja edelleen tuhoaa täysin käyttökelpoista tavaraa

ovatko kadettiupseerit puhumattakaan yleisesikuntakoulutuksen saaneista upseereista ikään kuin paremmin suojassa irtisanomisilta puolustusvoimauudistuksen yhteydessä kuin aliupseerit

edustaja terho kysyi tästä avusta mitä se voisi olla

katsaus on hyvä yhteenveto nykytilanteesta

puolustusvoimat liioittelee varastointikustannuksia ja hallitus levittelee käsiään

edustaja mustajärvi kysyi

jokainen maa ajattelee omaa kansallista etuaan

viime kädessä puolustusyhteistyön hyöty mitataan vain sitä vasten mitä konkreettista hyötyä yhteistyöstä on kunkin maan puolustusvoimille

tarkoituksena on päästä eroon itäkalustosta ja ajaa asevoimamme vaihtoehdottomaan tilaan

en muista ihan täysin mitä sanamuotoa edustaja mustajärvi käytti mutta kyseessä on joka tapauksessa kahdenvälinen asia ei siis mitään yhtäläistä vai mikä tämä terminne olikaan

jos nyt jotain uutta ehdottaisin yhteistyökumppaneiden saralla niin suomelle voisi olla luontevaa hakea tiiviimpää sotilaallista yhteistyötä itämeren alueella saksan ja puolan kanssa

arvoisa puhemies

edustaja salolainen kysyi parlamentaarisesta valmistelusta liittyen tähän tiedustelulainsäädäntöön

edustaja heinonen kysyi tapansa mukaan vielä tästä kriisinhallintahenkilöstön vakuutusturvasta ja siitähän on sosiaali ja terveysministeriön lakiehdotus lähiaikoina tulossa

edustaja lapintie kysyi tai kertoi tästä näkemyksestä laajan kyberhyökkäyksen uhasta ja siitä kuka päättää mitä kansallisen turvallisuuden nimissä tehdään tälle tiedustelulainsäädännölle

esimerkiksi puola yhteistyö on rajoittunut viime aikoina vain amv kauppoihin

muun muassa edustajat kari arhinmäki heinonen ja myllykoski nostivat esille kysymyksen puolustusvoimien henkilökunnan mahdollisesta tulevasta lakisääteisestä osallistumisvelvollisuudesta kansainvälisen sotilaallisen avun antamiseen

ensinnäkin tapaukset ilmavoimien teknillinen koulu jämsässä ja lentosotakoulu kauhavalla

täytyy sanoa että tämä työ on vasta alkuvaiheissaan mutta tässähän puolustusministeriön sisäministeriön ja myös oikeusministeriön työryhmät yhdessä tekevät työtä ja tulemme tähän aiheeseen varmasti palaamaan

tämä kysymys kuuluu puolustusministeriön valmistelemaan lakiesitykseen joka lähiviikkoina annetaan eduskunnalle mutta voinen siitä toki jo jotain tässä vaiheessa sanoa

itsenäisestä koulutuksesta on pidettävä kiinni

edustaja pakkanen kysyi riittävätkö rahat kriisinhallinnassa jos uusia operaatioita perustetaan ja tähän liittyi myös edustaja heinäluoman kysymys johon valitettavasti en ehtinyt edellisellä kerralla vastaamaan

nimittäin valmistelun lähtökohta on se että kansainvälisen avun tehtävät kuuluvat virkavelvollisuuden piiriin

rissalan vahvistuminen ei siilinjärveläiselle pääministerillemme varmaankaan ole epämieluisaa mutta kuinka järkevää siirto etelä suomen ilmapuolustuksen kannalta on

viimeisin esimerkkihän on tämä välimerellinen libyaan suuntautuva eunavfor med operaatio jota lisäbudjetilla joudutaan hoitamaan

näyttää siltä että uudistus koskettaa vähiten merivoimia

puolustusministerinä näen että annamme kansainvälisen sotilaallisen avun tehtäviin niitä kansallisen puolustuksen kykyjä ja osaajia joita meillä on olemassa omiinkin tarpeisiimme

kotkan rannikkopataljoonan lakkauttaminen on kuitenkin strateginen virhe

edustaja elo kysyi siitä riittääkö nyt tehty korotus määrärahoihin

edustaja östmanille toteaisin tuoreeltaan että tarkoitin että uskottavaa kansallista puolustusjärjestelmää ollaan hallituksen toimesta alas ajamassa

ratkaisevaa puolustushaaraa maavoimia kuritetaan ankaralla kädellä

ensisijaisesti tietenkin pyritään käyttämään halukkuuden ilmoittaneita ja kriisinhallintapooleihin kuuluvia henkilöitä mutta ei kannata eikä pidä poissulkea sitä mahdollisuutta että jossain tilanteessa epäilemättä harvinaisessa sellaisessa saatettaisiin joutua turvautumaan työnjohto oikeuden käyttöön

täytyy sanoa että ensinnäkin edellisen hallituksen leikkausta on mahdotonta kiriä tällä vaalikaudella umpeen

maavoimien iso periaatteellinen kysymys tässä uudistuksessa on sodan ajan reservin määrä